ja ennen kaikkea jos ihminen tekee töitä ja maksaa veroja pitäisikö hänellä olla oikeus suomessa myös perheeseen

kannan yhtä lailla edustaja lepän ja edustaja nylundin kanssa huolta maatilatulojen tippumisesta ja koko alan kannattavuudesta

ja on aivan selvä asia jos katsotaan ihan vain tilastoja että iso osa päästöistä syntyy asumisesta liikkumisesta ja totta kai omista kulutustottumuksista

miten voitaisiin maatilallisille muun muassa uusiutuvan energian kautta luoda uusia elinkeinomahdollisuuksia

minkä verran teette muun muassa olli rehnin kanssa yhteistyötä jotta uusiutuvasta energiasta biotaloudesta yhä enemmän saataisiin niitä lisäelinkeinoja

ihminen pystyy elämään hyvin ekologisesti maaseudulla mutta myös kaupungissa

ja kuten aikaisemmin todettiin kyse ei ole enää pelkästään teknisestä lisätalousarviosta jolla paikataan niitä ennakoimattomia muutoksia

oppositio on tässä salissa esittänyt työllisyysmäärärahojen korottamista sekä toisen että kolmannen lisätalousarvion yhteydessä mutta hallituspuolueiden edustajat eivät ole tähän yhteiseen tarjoukseen jostain syystä tarttuneet

keski suomessa ely keskus jäi ilman työllisyyden lisämäärärahaa kolmannen lisätalousarvion yhteydessä vaikka olemme työttömyystilastojen kärjessä

tässä ei ole nyt sitä kuuluisaa järjen hiventäkään

ja mitä tulee itse tähän talouden kuvaan mitä valtiovarainministeri stubb esitteli niin on hyvä asia että myös hän ja hallitus ovat pikkuhiljaa pystyneet toteamaan että kyse ei ole vain ja ainoastaan rakenneuudistuksista vaan myös suhdannetekijät pitää ottaa huomioon

pääministeri sipilä olette pyytämällä pyytänyt ja vaatimalla vaatinut aivan oikein oppositiolta vaihtoehtoja hallituksen leikkauksille ja kehuitte aivan oikein kätilöitä jotka näin tekivät

jos kasvuhana menee tosiaan kiinni uudistukset eivät ehdi nostamaan suomea kasvuun ja tästä syntyy se noidankehä

mutta on hieman vaikea olla täysillä mukana jos eka mennään kesän ajan sammutetuin lyhdyin kuukauden päästä pitäisi tehdä isoja päätöksiä ja seurantaryhmä ei ole kertaakaan vielä kokoontunut

arvoisa rouva puhemies

jos ihmisten käytettävissä olevat tulot pienentyvät hallituksen ylisuurten leikkauksien vuoksi kulutus pienentyy ja sen kautta valtion saamat verot pienentyvät

mihin oletuksiin hallitus pohjaa ennusteen arvonlisäveron tuoton kasvusta kun leikkauslinjanne nimenomaan syö kansalaisten ostovoimaa ja kuinka monen talousnobelistin pitää teille tämä kertoa ennen kuin tämän uskotte

menosopeutus

myös minun tarkoituksenani oli ottaa puheenvuoro tuohon edustaja tolppasen puheenvuoroon

mutta kun salissa on kuitenkin useita perussuomalaisten jäseniä niin te muut voitte korvata ja paikata edustaja tolppasta vastaamalla kysymyksiini

miten perussuomalaiset kansallisella lainsäädännöllä aikovat laittaa kansainväliset veroparatiisit kiinni

arvoisa rouva puhemies

tahdon ensinnäkin kiittää vielä edellisistä vastauksista ministeri orpoa poliisiasioissa

kysyn suoraan pääministeriltä

ja jos perussuomalaiset tahtovat laittaa rötösherrat kuriin ja estää suomalaisten veroeurojen vuotamisen veroparatiiseihin on pakko tehdä yhteistyötä

olette monta kertaa todennut että jos tulee parempia vaihtoehtoja jos tulee kestävämpiä vaihtoehtoja olette avoin neuvottelemaan ja keskustelemaan

tässä salissa etenkin perussuomalaisten suusta on kuultu monen monta kertaa että miksi turvapaikanhakijoina suomeen saapuu niin paljon miehiä ja miksi emme auta enemmän naisia ja lapsia

arvoisa rouva puhemies

onko näillä edustajilla käynyt mielessä että hallituksen esitys vaikeuttaa entisestään kansainvälistä suojelua tarvitsevia naisia ja lapsia ja pahimmissa tapauksissa tämä esitys lisää vielä kaiken kukkuraksi ihmissalakuljetusta

olette valmis laittamaan rahaa yhtiöön joka ei pysty kertomaan miten sen toiminta saadaan markkinaehtoisesti kannattavaksi jonka toiminnan edellytys on yhä vaasan hallinto oikeuden takana jonka tuotetta ei ole kannattavaa edes myydä jonka prosessien toimivuudesta ei ole takeita johon ei löydy edes yksityisiä sijoittajia investoimaan

mutta se mitä te voitte tehdä täällä ihan suomen hallituksessa hallituspuolueena ja eduskunnassa äänestää kun tämä arvo osuusjärjestelmä tulee käsittelyyn

oletteko te valmis tekemään samalla tapaa kuten teitte tässä sunnuntai ja iltalisäpäätöksessä ja perääntymään joukkovoiman edessä ja tekemään järkevämpiä parempia päätöksiä

te voitte vaatia että suomi käyttää kansalliseen lainsäädäntöön kuuluvaa oikeutta ja estää omistusten piilottamisen estää verovälttelyn puolustamalla suomalaista arvo osuusjärjestelmää nykyisellä tavalla

toinen asia liittyy siihen mitä edustaja heinäluomakin nosti esiin

nyt kun yhteiskuntatakuun nuorisotakuun rahat jäävät aivan murusiksi verrattuna viime vaalikauteen miten te otatte kopin niistä nuorista jotka etsivät tulevaisuuttaan mahdollisuutta työskennellä mahdollisuutta saada opiskelupaikka

mikä sortin markkinataloutta tämä on edustaja zyskowicz

kysyn vielä metsätalouden kysymyksistä

mitä te sanotte näille nuorille ihmisille

kun olen katsonut eurostatia olen katsonut hyvin monia muitakin kansainvälisiä mittaristoja ne eivät tue suoraan näitä samoja lukuja

arvoisa rouva puhemies

esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain poikkeamisvaltaa koskevasta säännöksestä saattaa kuulostaa kovin byrokraattiselta ja sinänsä merkitykseltään vähäiseltä

ja samaan aikaan sitten luontopalveluvirasto entisöi metsää pyrkii tekemään lisää lahopuuta metsäalueelle ja nämä kaikki asiat vähän niin kuin lyövät toinen toisiaan korville

jos katsoo palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikköä ja erikoisasiantuntijoita kaikki sanovat että kilpailukykykustannukset ovat jopa matalammat kuin ruotsissa ja saksassa

miten muun muassa talouspuoli ja luontopalveluvirasto keskustelevat paremmin nyt keskenänsä ja miten tämmöisiä ylilyöntejä voidaan estää parhaimmalla mahdollisella tavalla

esitys tarkoittaa muun muassa sitä että ely keskusten sijaan kunnat saavat jatkossa päättää kaikista muun muassa rantarakentamiseen liittyvistä poikkeusluvista kaavoittamattomilla alueilla

mitkä ovat teidän lukunne mistä ne ovat peräisin ja kenen kanssa minä voin näistä keskustella

vastaan että esimerkiksi se että kun ympäristöministeriöltä ja ely keskuksilta viedään valta vahvistaa poikkeusluvat tuo valta siirtyy kuntien ylimmälle johdolle ja heitä lähellä oleville rakennusliikkeille jotka saavat tästä eteenpäin huseerata kuten huvittaa

vastaan että esimerkiksi se että pienen intressiryhmän nimissä tehdään kulloisenkin markkinatilanteen ja toiveiden mukaisia poikkeuslupia muun muassa rantarakentamiseen miettimättä luonto tai virkistysarvoja

tärkeintä on kuntien lyhyen aikavälin pikavoittojen maksimointi

arvoisa rouva puhemies

mitä tulee sitten norminpurkutalkoisiin herää kysymys estääkö byrokratia järkevän kaavoituksen

vastaan että ei estä

puheet siitä että ranta ja hajarakentaminen olisi erityisen hankalaa eivät kestä päivänvaloa

ympäristövaliokunta on lausunnossaan tuonut esiin aiheellisesti huolen miten uudistus vaikuttaa yhdyskuntarakentamiseen ja sen hajautumiskehitykseen ja kuten edustaja mölsä omassa puheenvuorossaan toi esiin hajautumiskehityksen riski on erityisen suuri erityisesti kaupunkiseutujen reuna alueilla joilla alhaisen tiheyden taajama alueet lähtevät kasvuun

ensimmäinen kysymys on

aiotteko te puolustaa suomalaista lainsäädäntöä

valtiovarainministeri stubb sanoi viime viikon torstaina että kansallisella lainsäädännöllä voidaan estää hallintarekisteröinti myös ulkomailla jos niin tahdotaan

osauudistuksen tekeminen ennen kuin itse suurempi uudistus on valmis johtaa helposti turhaan työhön ja epäselviin tilanteisiin joista puolestaan seuraa valitussuma johon nykyiset tuomioistuinten resurssit eivät riitä

tahdotteko te

hyvä ministeri kysyn yhden suoran kysymyksen teiltä arvoisa työministeri lindström

onko teidän mielestänne kohtuutonta että nollatyösopimuksen irtisanova henkilö joutuu karenssiin vaikka hänelle ei olisi tarjottu pitkään aikaan työtunteja

arvoisa rouva puhemies

olen myös täysin samaa mieltä tähän mietintöön tehdyn toisen vastalauseen kanssa siitä että poikkeamistoimivaltaa ei tule siirtää kunnille silloin kun on kyse uudisrakentamisesta rannoille tai merkittävästä poikkeamisesta rakennussuojelua koskevasta kaavamääräyksestä

jos tämä on teidän mielestänne kohtuutonta aiotteko purkaa tämän säännön

arvoisa herra puhemies

kuten täällä tosiaan mainittiin moneen otteeseen rike ja päiväsakkoja kiristetään joten olisi vähintäänkin luonnollista että myös talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteen liitetään lisää panostuksia

vihreä eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä esitettyä määrärahasiirtoa ympäristövahinkojen estämisestä terrafame group oyn oman pääoman korottamiseen

mitä vähemmän yhteiskunnassa on köyhyyttä syrjäytymistä ja ääriryhmien toimintaa sitä enemmän on turvallisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan

kuten debatissa toin esille elinkeinoministeri olli rehn ei tuolta penkiltä ole pystynyt tässä salissa vastaamaan esitettyihin lukuisiin kysymyksiin siitä miten hallitus pystyy vakuuttamaan yhdenkään sijoittajan siitä että talvivaaran kaivos kykenisi tulevaisuudessa tuottamaan markkinaehtoisesti voittoa

toistan vielä aikaisemmat kysymykseni eli tosiaan oikeuslaitosten toimijoiden yhteinen kannanotto kiinnitti huomionsa siihen viime syksynä että panostukset oikeudenhoitoon eivät kestä kansainvälistä vertailua ihmisten ja yritysten oikeusturva on uhattuna ja tuomioistuinlaitos on aliresursoitu

olemme saaneet vain pettyä kerta toisensa jälkeen tehtyihin päätöksiin

mikä on näkemyksenne tästä tilanteesta nyt ja miten tähän haasteeseen aiotaan puuttua ja siihen liittyen se ratkaisupuoli nimenomaan oikeudenhoidon uudistus mahdollistaa säästöihin sopeutumisen miten tämä hanke etenee

meidän päättäjien osalta olennainen tieto on myös se jos menee terrafame group oyn suunnitelmien kannalta täydellisesti kuinka pitkään tuo valtion piikki on auki kuinka paljon veronmaksajien rahaa pörssiyhtiön pelastamiseen vielä tarvitaan tulevaisuudessa ja mitä tapahtuu tilanteessa jossa kaikki menee putkeen

ja mitä putkiin tulee vaasan hallinto oikeuden päätös nuasjärjen purkuputkesta voi venyä vaikka juhannukseen ensi syksyyn vaikka vuoden päähän

arvoisa herra puhemies

edustaja zyskowicz sekä hallituksen kireä että vihreiden maltillisempi finanssipolitiikka johtavat lyhyellä aikajänteellä sekä budjettialijäämän että velkaantumisen lisääntymiseen

sitä ei voi tietää

arvoisa herra puhemies

kun valtiovarainministeri alexander stubb sanoo että minä annan väärää tietoa mustista listoista tulette samalla sanoneeksi että hallituksen omat kannanotot antavat väärää tietoa näistä mustista listoista koska juuri niitä minä olen lukenut ja tutkinut ja suosittelen sitä myös teille

yhtä selvää oli myös se että valtio joutuu pääomittamaan talvivaaran kaivoksen toimintaa yksin sillä yksityistä rahaa ei ole saatavissa nykytilanteessa

suoraan sanotaan näistä

yksityisten investointien puuttuminen johtuu siitä että nikkelin maailmanmarkkinahinnan pitäisi nousta tuntuvasti joidenkin arvioiden mukaan jopa tuplaantua jotta toiminta voisi edes teorian tasolla olla kannattavaa

vihreiden näkemysten mukaan kärkihankkeiden tulisi tukea esitettyä enemmän sekä uuden että työllistävän elinkeinopolitiikan syntymistä ja talousjärjestelmän muuntumista ympäristön kannalta kestävämmäksi

te olette kannattanut tämmöisiä vesitettyjä listoja missä on pieniä saarivaltioita mutta kun puhutaan vaikka luxemburgista ja sveitsistä ne ovat hyvin kriittisiä näihin pidempiin listoihin

vaikka nikkelikaivosten osalta tapahtuisi maailmanmarkkinoilla pudotuspeliä kiina tuppaa markkinoille jatkuvasti halpaa nikkeli rautaseosta mikä vaikuttaa suoraan nikkelin maailmanmarkkinahintaan

valtion omaisuutta realisoimalla ja

ja mitä tulee suoraan avoimeen omistusjärjestelmään se on suomessa euroopan johtotähti ja juuri sen takia suomi sai sen poikkeuksen eun arvopaperikeskusasetukseen

nikkelin alhaisesta hinnasta koituvia tappioita voi hieman kompensoida sinkin ja koboltin myynnillä mutta se on vain oireiden hoitamista

eu tulee suomen valtion suuntaan mutta te menette suomen valtion linjaa vastaan ja eun linjaa vastaan tällä uudella esityksellä jossa tuotte hallintarekisterin sivuoven kautta sisään

yksityisten investointien edessä seisoo siis nikkelin alhainen maailmanmarkkinahinta ja vaasan hallinto oikeus mutta myös epävarmuus sitä kohtaan että kaivoksen prosessit olisi kaikkien vaikeuksien jälkeen uskottavasti saatu toimimaan erikseen ja yhdessä

yhtiön mukaan tulokset muun muassa bioliuotuksen osalta ovat lupaavia mutta se ei kerro vielä mitään siitä miten homma toimii pitkällä aikajänteellä

arvoisa herra puhemies

koska hallitus ei ole pystynyt uskottavasti todistamaan että talvivaaran kaivos pystyy tuottamaan voittoa markkinaehtoisesti ja houkuttelemaan yksityisiä sijoituksia toiminnan ylläpitämiseksi sekä vastaamaan kestävän liiketoiminnan lisäksi aiheuttamiensa ympäristöongelmien hoidosta on edessä vain yksi vaihtoehto

hyvä ministeri vastasitte oikein hyvin siihen kysymykseen miten suomi omalta osaltaan pystyy nopeasti tekemään kansallisia ja omia päätöksiä

tarkennan tätä kysymystä kolmella täsmäkysymyksellä

tarkennan hieman alkuperäistä kysymystäni

miten suomi osaltaan aikoo edesauttaa eu tasolla nopeampaa päätöksentekoa tilanteessa jossa nopeita eun yhteisiä joukkoja tarvitaan

onko yksityiset liikennöitsijät velvoitettu kilpailutuksissa hoitamaan kannattavien reittien ohella myös kannattamattomia reittejä

arvoisa herra puhemies

jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen ei ole yksiselitteinen kyllä milloin ja miten korvaava liikenne toteutuu

miten näissä puitteissa tässä kehyksessä suomi aikoo omalta osaltaan joustavoittaa ja nopeuttaa päätöksentekomekanismeja jotta tarpeen tullen näitä joukkoja voidaan käyttää

jos talvivaaran kaivosta ei ole mahdollista saada kannattavalle ja kestävälle pohjalle kaivoksen hallittu alasajaminen on ennemmin tai myöhemmin edessä

ja jos vastaus toiseen kysymykseen ei ole yksiselitteinen kyllä miten kannattamattomien reittien korvaava liikenne saadaan järjestettyä kiitokset hyviä ja satonen e

ja alasajamisen hinta vain nousee päivä päivältä